käytännössä tätä yhteiskunnalliseksikin tavoitteeksi asettua ennalta ehkäisevää työtä on jo nykyisten määrärahojen puitteissa ollut hyvin vaikea toteuttaa ja näköjään tämä on yksi sellainen luu joka eduskunnalle heitetään ja sitten kun täällä käsittelemme budjettia niin vuosi toisensa perään näiden rahojen tasoa on hiukan korotettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lakiluonnoshan on lausunnolla ollut ja siitä on myös tullut arvostelua ja muun muassa mtkn taholta olen lukenut näitä lehdistä

ei tämä tilanne joka tällä hetkellä on että puu ei käy kaupaksi voi jatkua

eikö todella näin pitäisi menetellä että myös tätä kautta ministeri viittasi taimiin ja taimikon hoitoon yleensäkin tässä uudistamisvelvoitteessa näitä aikarajoja tarkistettaisiin

tämä lakiesitys herättää varmasti niin hallituspuolueissa kuin opposition puolella vastakkaisia mielipiteitä

mitä tulee esimerkiksi palvelujen kohtaantumiseen niin varmasti paikkakuntakohtaisia eroja on

samoiten jos ajatellaan päivähoitoa eli ilta ja osassa paikkakuntia myös ympärivuorokautista päivähoidon tarvetta niin varmasti se jonkin verran lisääntyy mutta en usko merkittävään lisääntymiseen

tämän lakiesityksen liitteeksi on talousvaliokunta pannut kaksi lausumaesitystä

tämä ensimmäinen lausumaesitys sisältää monia asioita muun muassa työntekijöitten turvallisuuteen ja niin edelleen

itse kuitenkin olen sitä mieltä että kannattavuus näissä pienissä lähikaupoissa tulee kärsimään

toki kun uskon että tämä lakiesitys viedään ennen kaikkea hallituspuolueitten voimin läpi jatkossa nämä lähikaupat vastaavat lisäämällä aukioloaikoja ennen kaikkea oletan sunnuntaina aamupäivällä mutta toisaalta tämä tulee lisäämään uskon myös näitä lyhempiä työaikoja

talous ja velkaneuvonnan kysyntä on kasvanut kaiken aikaa

sinne on vuosittain aina lisätty määrärahoja

aivan lopuksi

en tiedä mutta epäilen että taantuma ei ole ainakaan niitä vähentänyt eli avun tarvetta on vähintään yhtä paljon kuin aiemminkin

mitä tulee erikoiskauppoihin kauppakeskuksissa niin vaikka siellä todetaan että on oikeus pitää kiinni nämä ja tavoite on kannatettava mutta mikä on sitten yrittäjän tosiasiallinen valinnan vapaus näissä tapauksissa erikoisliikkeissä olen siinä varsin skeptinen ja tulen äänestämään tämän lakiesityksen hylkäämisen puolesta

kunnat rahoittavat noin kolmasosan talous ja velkaneuvonnasta aiheutuvista kuluista ja niin kuin kaikissa kuntien palveluissa alueelliset erot ovat myös velkaneuvonnassa todella suuria

tietysti tähän talous ja velkaneuvontaan ja neuvojien työhön kuuluisi myös ennalta ehkäisevä neuvonta mutta tähän ei nykyresursseilla valitettavasti kyllä päästä

toki olisi parempi se että pystyttäisiin puuttumaan voimallisemmin niihin syihin jotka aiheuttavat tätä velkaneuvonnan tarvetta

sitähän on kiristetty jonkin verran mutta varmaan syytä olisi vieläkin sitä kiristää

vuosien saatossa nämä velkaneuvonta asiat ovat tulleet entistä vaativammiksi sillä myös asiakkaiden ongelmat ovat vuosien saatossa vaikeutuneet

myös itse olen vuosittain tehnyt talousarvioaloitteen eurojen lisäämisestä tähän velkaneuvontaan mutta nyt sen vedin pois kun eduskuntaryhmältämme tulee tähän lisäysesitys

mutta tämä on niin kuin monessa muussakin asiassa eduskunnassa että vuosittain tiedetään jo hallituksen tai vmn puolelta että tähän tarvitaan rahaa enemmän ja sitten sitä vähitellen riputellaan

mutta tarve on todella suuri

se on tosiasia että eläkkeet hyvin paljon jäävät jälkeen palkkojen kehityksestä tällä hetkellä

valtiovarainvaliokuntahan lisäsi tulevalle vuodelle määrärahoja näihin ostoihin olikohan se pari miljoonaa kuitenkin niin että summa vastaisi kustannusten nousua eikä tarvitsisi sitten vähentää junavuoroja

kun ajattelee tämän hallituskauden tekoja liittyen noihin alueisiin niin siellä on joukkoliikennettä vaikeutettu edelleen se vaikeutuu kuntien kontolle jää kihlakuntauudistus tuottavuusohjelman myötä julkiset työpaikat entisestään ovat vähentyneet viittaan poliisiin ja rajavartiostoon ja niin edelleen

pyytäisin kommentteja liittyen tähän kun pääministeri näin toteaa onko se aluepolitiikka ollut vahvaa tällä vaalikaudella

laukkanen sanoi edellisessä vastauspuheenvuorossa minä täysin yhdyn kun hän totesi että tästä perusteollisuudesta on pidettävä huoli ja myös annan tässä julkisesti tunnustusta niin kuin olen aiemminkin antanut omaan paikkakuntaan liittyen ministeri pekkariselle

todella on monella tapaa vaikeutettu sitten näillä muilla ratkaisuilla näitten reuna alueitten ja pienempien paikkakuntien toimintamahdollisuuksia muun muassa näin vetopaikkakuntiemme ihmisten teelle nopea näitten paikkakuntien keskuksien saavutettavuutta ja kaiken kaikkiaan näitten alueitten saavutettavuutta ja myös julkiset työpaikat ovat vähentyneet

sisäisen turvallisuutemme pahimpia uhkakuvia ovat syventyvä kuilu eri ihmisryhmien tulojen ja varallisuuden välillä sekä pienempituloisten ryhmien ja köyhyydessä elävien syrjäytyminen

perustellusti on syytä odottaa hallitukselta huomattavasti kokonaisvaltaisempaa otetta ja korkeampaa profiilia sisäisen turvallisuuden kysymyksissä ja yhteensovittamisessa koviin ulkoisiin turvallisuuden näkökohtiin

järjestäytynyt rikollisuus harmaa talous ihmiskauppa ja erityisesti syrjäytyminen ovat vakavasti otettavia uhkatekijöitä suomen kansalaisten turvallisuuden ja tasa arvoisen elämän näkökulmasta

erityisesti lasten ja nuorten kasvaneet psyykkiset ongelmat aiheuttavat ääritilanteissa häiriökäyttäytymistä ja jopa koulusurmia

me voimme ennalta ehkäistä koulukiusaamista ja syrjäytymistä mutta se edellyttää riittäviä resursseja ja ohjausta kunnille

suomi ei ole omavarainen huoltovarmuuden osalta ja tämän takia asiaa on analysoitava jatkossa entistä huolellisemmin ja asiaan on paneuduttava paremmin

huoltovarmuuden kannalta olennaisia eivät ole kriisien ja häiriöiden alkuperäiset syyt vaan niiden vaikutukset taloudellisiin ydintoimintoihin

maailmankaupan rakenteet voivat konfliktitilanteessa järkkyä ja aiheuttaa voimakkaita häiriöitä kriittisten materiaalien saatavuuteen